se on viranomaisten tehtävä selvittää muut tapahtumat ja jos lakia on rikottu kyseessä on myös poliisiasia

ihmettelen sitä että tässä sdpn ja kokoomuksen edustajat lähtivät laventamaan tätä keskustelua ja moittimaan nyt voimakkaasti kyproksen pankkisektoria ja siellä olevia epäkohtia

teidän puheenjohtajanne valtiovarainministeri urpilainen julisti joitain viikkoja sitten kun keskustan esitys veroparatiisien paremmasta suitsimisesta oli pöydällä että kyllä me teemme esitys tulee parin viikon kuluttua

maa ja metsätalousvaliokunta ja sen puheenjohtaja ansaitsevat suuret kiitokset tästä työstä mikä on tehty tämän maaseutuhallinnon lainsäädännön myötä

asia voitaisiin korjata muuttamalla verojen kohdentamista siten että maakaasun verotusta kevennettäisiin kivihiilen vastaavasti korotettaisiin jolloin fossiilisten kokonaisverokuormitus pysyisi samana

sen sijaan asukkaat kannattivat ehdotuksia mutta pitivät niitä puolestaan paikoin lievinä eli olisivat halunneet jopa voimakkaampia rajoituksia

työttömyys oman työpaikan ja yrityksen tulevaisuus palvelujen saatavuus ja eriarvoistuminen ovat ihmisten arkisia huolia

niissä onkin moitittavaa mutta miksi ette saman tien pohdi sitä aiotteko te nyt sitten pelastaa tämän kyproksen pankkisektorin

nuo molemmat joustoelementit mitä tähän on hallituksen esityksen jälkeen rakennettu ovat äärimmäisen hyvin perusteltuja ja ne vastaavat suomalaista maantiedettä ja kuntien käytännössä tekemää yhteistyötä maaseutuhallinnon työntekijöitten sekä viljelijöitten tarpeita

arvoisa puhemies

valitettavasti nuo budjettipäätökset hallitukselta eivät tuoneet työtä työttömille tai kasvua talouteen eivätkä myöskään toivoa yrittäjille

onko valtiovarainministeriöllä valmiutta korjata tätä energiaverotusta esittämälläni tavalla jotta alkuperäinen tarkoitus päästöjen alentamiseksi vihreässä verouudistuksessa toteutuisi

nyt ministeri poistui kiireen vilkkaa salista

pääministeri eroaa valtiovarainministeri erotettiin

onko se parin viikon vai parin kuukauden päästä kun tänne tulee esitys missä huudetaan sitten apuun että tervetuloa pelastamaan tämä epäkelpo pankkisektori jota nyt arvostelette

lausuntopalautteen perusteella hallituksen esitykseen tehtiin se muutos että vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaamisen kieltämisestä yli maakuntarajojen luovuttiin

arvoisa puhemies

metsäteollisuus tarvitsee jalostettavakseen järeää puuta ja laadukasta puuta ja jotta se saa niitä tulevaisuudessakin ensiharvennukset ja hoitotyöt on tehtävä ajallaan

halusimme että tämä tärkeä keskustelu siirtyy eiliseltä jolloin ministeri oli estynyt osallistumasta eduskunnan keskusteluun tälle päivälle jotta valtiovarainministeri olisi voinut esitellä tämän lakiesityksensä

eli totesin että tämä nyt käsitteillä oleva toimenpidekertomus koskee mennyttä aikaa mutta toin esille yleisen huolen siitä miten hallitus ottaa huomioon eduskunnan ilmaisemaa tahtoa joka tulee esille valiokuntien mietintöjen lausumissa tai mihin edustaja kaikkonen viittasi suuren valiokunnan kannanotoissa meidän ministereitämme eurokentille evästettäessä

pääministerillä on oikeus mielipiteisiinsä mutta silloin kun pääministeri esiintyy pääministerinä on ilman muuta selvää että teidän henkilökohtaiset mielipiteenne tulkitaan suomen kannaksi

arvoisa puhemies

samalla tuotantokustannusten nousukierre pitää saada katkaistua

tällä hetkellä teollisuuden tarpeisiin ei ensiharvennuksia tehdä likikään riittävästi vaan meillä on varaa mittavasti tehdä lisää ensiharvennuksia nimenomaan energiakäyttöä silmällä pitäen

tähän toimeen ryhdyttiin sen takia että jos kielto yli maakuntarajojen olisi vuokrien ja käyttövastikkeiden osalta voimassa hyödyt olisivat todella minimaaliset mutta haitat monissa vähäisen asuntokysynnän alueella sijaitsevissa kohteissa erittäin suuret

ei tullut esittelyä mutta nyt tulee hataria puolusteluja

kysyn pääministeriltä ja valtiovarainministeriltä

se on erittäin tarkoin eu lainsäädännön ja meidän kansallisen lainsäädäntömme kautta säänneltyä ja oikeastaan liiankin tarkoin

odotimme viikonlopun ja viime viikon hallitusryhmien puheitten jälkeen että teillä todella olisi ollut kriisitietoisuutta ja se kenties johtaisi toimenpiteisiin

emme hyväksy sitä että vastuu valtiontalouden ongelmista sysätään kuntien kontolle etenkään kun tiedämme sen johtavan ihmisille elintärkeiden palveluiden rapautumiseen

natosta keskustelu on tervetullutta ja sitä me voimme täällä käydä mutta ajatteletteko te pääministeri stubb että presidentit obama ja putin tai pääministerit cameron ja merkel voisivat antaa kansainväliselle lehdistölle lausuntoja jotka eivät edusta heidän maansa kantaa ja sanoa perään että tämä oli vain henkilökohtainen mielipiteeni

arvoisa puhemies

jäin pohtimaan tuota edustaja rajamäen esille ottamaa kysymystä

keskustan esitys joka on ratkaisu tähän kysymykseen estää verokikkailun eun ulkopuolelle tulee voimaan ensi vuoden alusta ja merkittävästi parantaa verokertymiä

olemme esittäneet hallitukselle yhteistyötä sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisessa

on erinomaista että myös tällä alueella viimein valiokunta pystyy tekemään tällaisia käytännöstä perusteltuja joustoja eikä nimenomaan mennä sen orjallisen pilkunnoudattamisen perässä

kun björn wahlroos nyt lehtitietojen mukaan on siirtänyt kirjansa ruotsiin niin ilmeisesti hän kuitenkin edelleen on suomen kansalainen

ja tämä yleinen huoli varmasti jaamme sen opposition ja hallituksen kesken miten eduskuntaa kuullaan mikä on eduskunnan arvovalta ja vaikutusmahdollisuus tulevaisuutta luotaaviin asioihin ettemme takerru vain menneiden käsittelyyn

odotimme että valtiovarainministeri urpilainen tiedostettuaan tilanteen olisi tullut tänne esittelemään ensi vuoden budjettia täydentävän esityksen jotta olisimme voineet käydä keskustelun suomen talouden tilanteesta

perumalla hallituksen kaavailemat rajut leikkaukset moni sairaanhoitaja lähihoitaja opettaja ja lastentarhanopettaja säilyttää työpaikkansa ja vanhukset koululaiset ja lapset saavat jatkossakin hyvää hoivaa ja huolenpitoa

ottakaa oppia sdp

sitä voimme helpottaa maaseudun kehittämishankkeiden kautta ja tästä olen esittänyt ohjeita eri puolille maata

kolme vuotta te olette viitanneet kintaalla yhteistyötarjouksillemme ja nyt olemme edelleen valmiita yhteistyöhön

onko wahlroosilla nyt edelleen mahdollisuus rahoittaa merkittävästi kokoomusta ja rkptä kun hän on siirtynyt ruotsiin poistuuko tämä mahdollisuus vai ei

vain kyproksella menee heikommin

mutta arvoisa puhemies tällä esityksellä tuodaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen edelleen näissä asunnoissa ja alennetaan vuokriennousupaineita mikä on ollut pitkään ja monien hallitusten tavoitteena

velkaa tulee koko ajan lisää

hallituksen esitys neljänneksi lisätalousarvioksi toteaa surullisia asioita

on päivänselvää että jos te annatte lausunnon se tulkitaan suomen viralliseksi kannaksi

jokaisella suomalaisella nuorella pitäisi olla mahdollisuus rakentaa itselleen tulevaisuutta ja se tulevaisuuden rakentaminen alkaa koulutuksesta

suomen velkaantuminen lisääntyy

kokoonnuimme toukokuun alkupuolella saman pöydän ääreen keskustelemaan ketjun eri osapuolten kanssa elintarvikealan kilpailutilanteesta akuutista kriisistä ja tulonjaosta

tarkoittaako yhteistyötarjouksenne sitä että haluatte yhdessä pohtia suomen suuria kysymyksiä talouden kääntämistä kasvuun työllisyyden vahvistamista palveluiden turvaamista kaikille

sen vuoksi ehkä kannattaisi ulkomailla esiintyessä pientä pidättyväisyyttä suomen hallituksen ja eduskunnan linjoista poikkeavissa mielipiteissä harjoittaa

hallituksen toteuttamassa työn verotuksen keventämisessä ei ole mitään mieltä jos se toisaalta johtaa kuntien valtionosuuksien leikkaamiseen ja sitä kautta kuntaverojen nousuun

tämän päivän tarpeisiin tarvitaan kilpailukyvyn palautus ja energiakäyttöön meillä on varaa käyttää metsiämme nykyistä enemmän

nyt se toteutuu

arvoisa puhemies

mitä mieltä olette

tuo eläinsuojelulain kokonaisuudistus joka on tekeillä ja jota valmistelee työryhmä jonka toimeksianto kestää tämän vuoden loppuun valmistelee juuri sitä miten eläinten hyvinvointia voidaan parantaa ja eläinsuojelun valvontaa tehostaa

sen tärkeimmän tavoitteen on oltava työttömyyden vähentäminen

myös kansantaloutemme vaatii laadukasta koulutusta

arvelin että hallitus puoliväliriihessään voisi neuvonantaja himasen ohjeita nyt sitten ottaa onkeensa ja sieltä parhaat helmet kirjoittaa eteenpäin jalostettavaksi

täällä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasi totesikin hyvin se oli oikeastaan tämmöinen tunnustuksenomainen toteamus miten tuo velkaantuminen on vuosi toisensa jälkeen vain pahentunut

olemme omassa vaihtoehdossamme rakentaneet työn kulutuksen ja yritysten verotuksen yhdistelmästä mallin joka on alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukainen eikä pakota kuntia kuntaverojen korotukseen

en tiedä arvioiko hallitus että suomen talous ja työllisyystilanne on niin hyvä että ei sen väliä jos nyt hävitetäänkin kotimaasta työpaikkoja rakennusmiehiltä putkimiehiltä sähkömiehiltä hoiva alan ihmisiltä

pettymys

kuitenkin kataisen hallitus ja opetusministeri gustafsson te olette vähentäneet aloituspaikkoja ammattikorkeakouluista ja ammatillisesta koulutuksesta opettajia on lomautettu kansanopistoja ajatte alas

ilmeisesti näinkään ei ole tehty

maataloudesta vastaavana ministerinä olen huojentunut siitä että myös oppositio suhtautuu vakavasti maatalouden vaikeaan tilanteeseen

mitä ja ketä tämä raportti palvelee jos se ei ehdi hallituksen puoliväliriihen apuun ei tulevaisuusselonteon käsittelyyn tulevaisuusvaliokunnassa

huolimatta kaikista hallituksen veronkiristys ja leikkaustoimista velkaantuminen on vain kiihtynyt ja se kertoo siitä että tällä tiellä pitäisi olla loppu esissä

pidämme kiinni siitä että taantuman aikanakin heikommista on pidettävä huolta

tämän lisäksi tietenkin tuodaan niitä uusia toimenpiteitä joilla avataan tätä kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa uusille toimijoille siirrytään kohdekohtaiseen tarkasteluun toimijakohtaisen tarkastelun sijaan